lakimuutoksella halutaan parantaa nuorten mahdollisuuksia saada tarvitsemansa julkiset palvelut

eli esityksessä halutaan nuorten ohjaus ja palveluverkosto jonka avulla saataisiin tietoa nuorten palvelujen tilanteesta ja voitaisiin koordinoida apua nuorten ohjautumiseen palvelujen pariin

joissakin kunnissa valmiuksia on jo paremmin yhteistyön rakentamiseen mutta tiedämme niin kuin täällä on jo todettu että on myös kuntia joissa lähdetään nollapisteestä

vaikka esitys on hyvä ja sitä kannattaa viedä eteenpäin niin haluaisin että näille hankkeille tai pitäisikö sanoa toivottavasti pysyviksi muotoutuville käytänteille merkittäisiin aivan selkeä oma rahoituksensa kunnille haettavaksi tai jaettavaksi

arvoisa puhemies

kuntaliitoksia on tehty aika paljonkin viime vuosina esimerkiksi nyt vaikka kun täällä yksittäisiä kuntia mainitaan kotikuntani jämsä joka ei ole viimeisen kymmenen vuoden aikana oikein muuta tehnytkään kuin kuntaliitoksia

porukkaa hallinnossa on aika mittavasti tällä hetkellä ja edelleenkin kaikki kunnat nauttivat tietenkin tästä viiden vuoden suoja ajasta

nyt olen ymmärtänyt että hallitus on halukas jatkamaan tätä viiden vuoden suoja aikaa

onko tässä missään vaiheessa käyty keskustelua siitä olisiko mitään porrastamisen mahdollisuuksia niitä kuntia koskien jotka ovat jo tehneet paljon kuntaliitoksia

varmasti tärkeää on se että niin poliisi kuin sosiaalityöntekijät nuorisotyöntekijät ja koulun henkilöstö ovat mukana luomassa yhteistä verkkoa nuoren eteenpäin auttamiseksi

periaatteessa tässä lakiesityksessä puhutaan hyvin paljon samanlaisesta voimien koonnista ja koordinoinnista ja kuntien tuleekin nyt lähteä sitä toteuttamaan koota jo entiset hyväksi havaitut yhteistyömuodot uuden käytännön tueksi

toivottavasti tähän työhön halutaan ryhtyä vaikka laki ei sinänsä velvoittava olekaan ja toivottavasti siihen löytyy myös se tarvittava rahoitus jatkossa

olen tullut äärimmäisen vakuuttuneeksi siitä että lainsäädäntöteknisesti retorisesti kannustavasti eteenpäin pyrkivästi kaikki nuoret huomioon ottavammin ei voi enää tämmöistä hallituksen esitystä laatia

kun olin kiinnostunut tämän laatuisista asioista niin siviilihommastani yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan dekaanin tehtävien ohella lähdin siihen hommaan mukaan ihan uteliaisuudesta voidaanko tehdä jotakin

ideana oli se että keksitään jotakin joka houkuttelee ne nuoret pois siitä jokapäiväisestä rohtoannoksestaan ja me keksimme

arvoisa puhemies

sen verran oli tiedekunnan dekaanilla poliittista vaikutusvaltaa siihen aikaan että löytyivät tilat löytyivät nuorisotyöntekijät kaikki mahdollinen ja sitten saatiin se porukka jopa kasaan

toinen kiitos tietysti liikuntaan satsauksista

täällä on huomioitu tämä urheilijaeläke nyt ja se on tietenkin hyvä asia ja tämä on samalla huomioitu myös paralympia urheilijoiden osalta mutta miten tullaan jatkossa huomioimaan ne vammaisurheilijat jotka urheilevat päätoimisesti mutta laji ei ole olympialaji eli heillä ei ole oikein tukea tähän

siis olimme saaneet tämän kaiken rakennettua oli katsottu naamoihin oli tehty diili ja sitten puhetta siellä palaverissa pitänyt en viitsi hänen virka asemaansa sanoa ettei nyt tule loukatuksi ketään otti puheen ikään kuin viedäkseen agendalle vielä jotakin muutakin

tämä esitys on erittäin erittäin tärkeä läpi vietäväksi ajatellen haja asutusalueiden asukkaita ja heidän mahdollisuuksiensa turvaamista koska kaupalliset operaattorit ovat todellakin toiminnallaan osoittaneet sen että he voivat näitä palveluja vetää pois ja silloin ei voida puhua tasa arvoisesta aluepoliittisesta kehityksestä

näitä ongelmia ja yhteydenottoja on ollut hyvin paljon ja siinä mielessä toivotaan että tällä nyt olisi vaikutusta ja voidaan nämä ongelmat hoitaa nimenomaan jos ajatellaan keski suomea myös itä ja pohjois suomen alueella näitä ongelmia verkkojen kattavuudessa varmasti löytyy

myös yrittäjyyden kannalta elinkeinotoiminnan kannalta olisi suotavaa että vihdoin päästäisiin siihen kattavuuteen koska maaseudulle houkutteleminen etätöitä ja yrittäjyyttä tekemään ei ole todennäköinen vaihtoehto jos netti ei toimi

kuinka ollakaan niin tämä puhetta johtanut sanoi että no niin kun me sovimmekin tässä nyt kaikesta muusta niin minäpä otan vielä tämän esille hyvät nuoret että nyt kun olemme saaneet kaikesta sovittua niin lopettakaa tämä ralli

olisin halunnut vielä kysyä ministeriltä sitä onko nyt todella varmuutta tämän esityksen läpi viemisen jälkeen että tämä alueellinen tasavertaisuus voisi toteutua vihdoin

arvoisa puhemies

hallitus ei ole missään nimessä huolehtinut kuntien riittävästä palveluiden tuottamisen rahoituksesta ja on ihan kohtuutonta että kunnat on jätetty yksin ainoana keinonaan nostaa tuloveroprosenttia kipulukemiin

vaikka kuntien valtionosuuksien lisäys kasvattaakin valtionvelkaa se on kuitenkin jos ajatellaan inhimillisesti sosiaalisesti ja taloudellisesti hyvin kestävä ratkaisu

myös opetus ja sivistyspuolella odotukset olivat suuria mutta tällä hetkellä näemme aikaansaannokset lähinnä opettajien lomautuksina oppilashuollon merkittävänä heikkenemisenä ja liian suurina opetusryhminä

siellä asiantuntijoiden puheissa tuli esille että meillä ei edelleenkään osata mitata oikeita asioita näissä rakennuksissa elikkä tavallaan kun tutkitaan näitä toksiinipitoisuuksia ja muita meillä ei mitata oikeita asioita

ministerikin on todennut yleensä että hoitakoon kukin itse aiheuttamansa ongelmat ja on myös pelkona tässä koko ajan että koko maksuttoman koulutuksen perustan annetaan sortua

arvoisa puhemies

nyt kun reumapotilaiden hoidon huippuyksikön heinolassa sijaitsevan reumasäätiön sairaalan toiminta on päätynyt konkurssiin on viimeistään syytä miettiä mitä tulikaan tehtyä ja mitä nyt pitäisi tehdä

osastoja voi olla siellä täällä mutta ydinosaaminen reumasairauksien ortopedia lastenreuman hoito ja vaikeaa reumaa sairastavien kuntoutusta on järjestetty vain heinolassa

opettajat on kuitenkin koulutettava vastaanottamaan erityistä tukea tarvitsevia oppilaita opettajien ja rehto rien työmäärä lisääntyy pedagogiset selvitykset tukiopetukset ja niin edelleen

arvoisa puhemies

miten

arvoisa puhemies

kannatan kaikkia sdpn vastalauseessa olleita ehdotuksia valtiontalouden kehyksiin

arvoisa puhemies

hallituksen taloudenelvytysesityksessä todetaan että suomen talous on perustaltaan terve joten taantuman uhka ei ole välttämätön

arvoisa puhemies

viitanen puhui paljon hyvää asiaa niistä kohteista mitkä todellakin nyt vaatisivat toimia tai sanotaanko että nyt olisi hyvä aika niihin puuttua

on tietenkin hyvä että hallitus pitää yllä optimismia ja lieventää kansalaisten pelkoa laman uhkasta mutta onko tuo esitys totuudenmukainen

voidaan myös miettiä että sillä välillä kun valtiovarainministeri ja pääministeri täällä kiistelevät siitä kumpi oikein alun perin keksi tämän eläkeiän nostohankkeen niin olisi tietysti toivottavaa ja hyvä jos muu hallitus ainakin työstäisi eteenpäin näitä vakaasti harkittuja ja oikeasti elvyttäviä kohteita

arvoisa puhemies

tätä optimismia on todella vaikea ymmärtää kun itse varsinkin painiskelee kuntapäätöksenteossa kuntien yhdistymistilanteessa jossa yhdistyvien kuntien talous on enemmän kuin kuralla

kunnat ovat talousahdingossaan vähentäneet palvelujen ostoja reuman sairaalasta ja kansaneläkelaitos on valinnut kuntoutuspalvelujen tuotteiksi kilpailutusten jälkeen halvempia vaihtoehtoja

välillä tuntuukin että tässä talossa eletään ainakin hallituksen osalta ihan jossakin muussa maailmassa kuin todellisuudessa

soisin kyllä mieluusti että ministeri kiviniemi tulisi esittämään nämä näkemyksensä vaikkapa uuteen yhdistyvään jämsään jossa ollaan juuri tekemässä talouden tervehdyttämisohjelmaa jolla voidaan joutua leikkaamaan kuntalaisille tärkeitä peruspalveluja

tällä hetkellä mikään esitetty yhteisöverojako osuuden muutos ei enää tähän hätään auta kuntien tilannetta silloin kun veropohja on jo pettänyt

kyllä he olisivat voineet mutta ilmeisesti eivät ole halunneet

arvoisa puhemies

kunnissa avataan budjetit ja aletaan pikkuhiljaa nyt jo aletaan ajaa alas investointeja luovutaan investointisuunnitelmista koska rahaa ei ole

samalla olemme jo nostaneet veroprosenttia kuten monet muutkin kunnat joutuvat tekemään

kyllä edustaja zyskowicz on siinä ihan jäljillä nyt elikkä nimenomaan tämä kasvatuskeskustelu on tämä jota halutaan tässä korostaa ja sen voimaa elikkä tätä yhteistyötä hyvää henkeä ilmapiiriä luottamusta siihen että me ohjaamme nuoria sitten ajattelemaan oikein

arvoisa puhemies

ja edelleen tässä haluaisin kuulla ministeri kataisen vastauksen aikooko hän todella hoitaa reuman sairaalan tilanteen kuten hän päijät hämeen vierailulla on luvannut

koulutus on paras tapa turvata tulevaisuuden osaaminen

tarvitsemme työmaailmaan työelämään ne parhaimmat voimat osaavimmat tekijät luovimmat ideat joiden varassa on hyvä nostaa yhteiskuntamme uuteen nousuun

jos koskaan niin nyt olisi oikea aika elvyttää myös sillä tavalla että suunnattaisiin tukea näille rakennushankkeille

tämä osallisuuden asiahan tulee tässä samassa koska jos me opimme toimimaan koulun yhteisön toimintakulttuurin mukaisesti niin samalla me osallistumme ja olemme sitoutuvampia siihen koulun sisäiseen toimintaan ryhmän jäseninä ja niin edelleen

tässä yhteydessä tietysti tulevat mieleen luonnollisesti muun muassa nämä homekoulut jotka nyt sitten oli kirjattu täällä erään riihen tuloksena

tässä tilanteessa tuntuukin perin kummalliselta että hallitus ei ole halukas perumaan tai edes lykkäämään esittämiään veronkevennyksiä

mutta tätä minä en ymmärrä näitä tämmöisiä kovia kommentteja tosiaankaan että täytyy laittaa heti koulusta ulos ja sitten saada pois siitä lähettyviltä ettei ole vaaraksi muille

hallitus oli pohtinut sitä että se voisi olla tämmöisen ohjelman muodossa jota itse olen koko ajan yrittänyt tuoda esille että eikö tästä pitäisi tosiaankin muodostaa kansallinen ohjelma ja turvata sille täysi rahoitus että sitten pystyttäisiin nämä kaikki koulut ja päiväkodit ja muut rakennukset jotka homeisena ovat ja käyttökiellossa korjaamaan ja turvaamaan lapsille ja opettajille ja päiväkoteihin hyvät terveelliset olot

pidän merkittävänä ja viisaana arvoisan puhemiehemme sauli niinistön esitystä taannoin jossa hän vaati nimenomaan hallitusta perumaan veronalennukset

olisi todella toivottavaa että hallitus heräisi tähän samaan ajatukseen

minä ymmärrän tietysti jos on erittäin hankala tilanne jossa tarvitaan jo järjestysvaltaa ja näin edelleen se on toinen asia mutta silloin kun lapsella on ongelmia nuorella on ongelmia niin ensisijaisen tärkeätä on taata että hän saa sen kaiken tuen mitä hän sillä hetkellä tarvitsee

sairaanhoitopiirit eivät pysty vastaanottamaan

oli helppo olla valiokuntana yksimielisiä siitä että nyt jos koskaan pitäisi myös pysähtyä ja tehdä kokonaisarviointia tähän mennessä tehtyjen sopeuttamisten vaikutuksista

tätäkin ennustusta voi hyvin uskoa ja siihen nähden olisi nyt syytä jarruttaa kevennyslinjaa vaikka se niin kivaa olisikin

minä en kyllä voisi lähettää sellaista lasta pois näkymättömiin ja varsinkaan jos niitä tukitoimenpiteitä ei ole pystytty saamaan ja tällaisessa ajassa niitä ei pystytä järjestämään